arvoisa rouva puhemies kanadan edustajat

kantola ei edustajat piiraisen kannattamana esityksen että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseessa esitetyssä muodossa kannatan ed

jo aiemmin hallituksen aluepoliittista uskottavuutta on syönyt yliopistorahojen keskittäminen ja kemijärven tehtaan lopettaminen ja nyt vielä tämä

levitteleekö hallitus käsiään kajaanin opettajankoulutuksen osalta niin kuin teki heinolan reumasairaalan osalta

oulun yliopisto väittää että päätösvalta kuuluu opetusministeriölle ja ministeriö väittää että päätösvalta kuuluu oulun yliopistolle

arvoisa rouva puhemies kannattaneet ja

keskustelussa on edustaja kantola tehnyt ehdotuksen että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseista esitys esitetyssä muodossa joten asiasta on

kantolan tekemää esitystä

arvoisa puhemies

talvivaarassa ovat todellakin toiveet uudesta yrittäjästä hyvin korkealla ja varmaan on valtionkin puolella tärkeätä että sinne tulisi uusi yrittäjä ja pystyisi tällä tavalla asioita viemään eteenpäin

tämä todellakin tuli kuulemisessa esille että liikenneviraston tehtävänä ei ole valvoa henkilövalvontaa vaan sen tehtävä kuuluu enemmän tänne vts tehtävään ja se valvoo ja ohjaa alusliikennettä ja liikenteen turvallisuutta ja tehokkuuden lisäämistä ja ympäristöhaittojen vähentämistä

mutta ennen kaikkea tuo ympäristöhuolto eli ympäristöasioitten kohdalla on tärkeätä että valtio nyt lähtee sitä hanketta viemään eteenpäin ja näin turvaa tietyllä tavalla ympäristön mutta tietyllä tavalla myös työntekijöitten työsuhteen ainakin nyt puoleksi vuodeksi

se on useita vuosia ennen kuin tämä on satamassa jos tämä päätetään lakkauttaa

minulle on tullut sellaisia kysymyksiä lähinnä työntekijöitten puolelta että kun heillä on nyt tämä puolen vuoden määräaikainen työsopimus niin onko heidän mahdollista hakea uutta työtä jos jostakin työpaikka löytyy eli voivatko he lähteä ennen sen puolen vuoden täyttymistä irtisanoutua tehtävästä

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

tässä käsitellään hyvin pitkälle liikenneturvallisuuteen liittyvien työntekijöitten ja kaikkien veturinkuljettajien koulutusta ja tutkinnon hyväksymistä

tämä on ennakointia tietenkin tähän yksityistämiseen ja siihen mahdollisuuteen että tulisi yksityisiä rautatiealan yrittäjiä

mutta näistä esityksen vaikutuksista tässä ensin on todettu että esityksellä arvioidaan olevan ainoastaan melko vähäisiä taloudellisia tai muita vaikutuksia

jos ajatellaan tällä hetkellä että sinne tulisi joku koulutuksen antaja niin kyllähän tämä budjettivarainen raha okmn alainen koulutus täytyisi olla mutta budjetissa ei ole varattu tähän rahaa niin että tämä on siltä osin auki

sitten liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa myös että heillä ei ole kaikissa tilanteissa mahdollisuutta ottaa näitä tutkintoja vastaan tai järjestää lupakirjan uudistamiseen tarvittavaa koulutusta ja koetta

sekin on tietyllä tavalla ongelmallinen asia

mielestäni kumminkin jonkunlainen kilpailutus tässäkin koulutuksen järjestämisessä olisi syytä käydä ja niin kuin totesin aikaisemmin tähän ei ole rahoitusta olemassa

arvoisa puhemies

koulutushan on tällä hetkellä teoriapainotteista hyvin pitkälle koulutuskeskuksessa ja sitten siihen liittyy työharjoittelu ja sen päälle tulee sitten vielä työnopastajan mukana tapahtuva koulutus

minäkin pidän järkevänä tämän perimisjärjestelmän lakkauttamista koska ylläpitokustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin sieltä saatava hyöty

tietysti tässä nyt ne jotka ovat maksaneet hieman liikaa ovat menettäjiä mutta sitten hyötyjinä on myös niitä jotka ovat jättäneet aikanaan lupamaksun maksamatta

tällä hetkellä ei ole tietoa tarkkaan kuka tämän työnopastuksen sitten järjestäisi

liikenteen turvallisuusvirasto on katsonut momentissa ehdotetun mallin ongelmalliseksi säännöstä soveltavan viranomaisen kannalta ja on todennut että edellytykset työnopastukseen määräämiselle olisivat mallissa niin tiukat ettei virastolla olisi välineitä velvoittaa rautatieyritystä aidosti tarjoamaan työnopastusta

arvoisa puhemies

elikkä tämä ollaan sitten siirtämässä sille yrittäjälle joka mahdollisesti olisi täällä rautateillä toimimassa

viime viikolla ympäristövaliokunta vieraili tällä alueella ja täytyy todeta että alue on todella hieno ja siellä on hyvin vahva halu saattaa se kansallispuistoksi

tässä muutamia epäkohtia

tapasimme myös metsästäjäseurojen edustajia ja he ovat todella huolissaan siitä että valkohäntäpeurakannat ovat erittäin vahvat

voi käydä jopa sillä tavalla että jos kannat pääsevät hyvin vahvoiksi niin retkeilijä on vaarassa siellä sillä tavalla että jos esimerkiksi jääpi retkeilijä emän ja vasan väliin niin silloinhan emät puolustavat

ennen kaikkea näitten

on hyvin pitkälle kysymys ihmisten käyttäytymisestä ja siitä mikä kertoo yhteiskunnan rappeutumisesta tietyltä osin elikkä syrjäytymisestä eriarvoistumisesta

lisääntyminen sillä alueella niin pienpetojen lisääntymisen kurissa pitämisessä sillä alueella metsähallituksen ja näitten metsästysseurojen kannattaisi käydä hyvinkin periaatteellinen keskustelu siitä millä tavalla siellä voidaan hoitaa tätä vieraskantaa ja myös sitten tuota ylimääräistä hirvi ja peurakantaa

mikä oli hallintoneuvoston kanta tässä asiassa

tässä tahtoo hyvin usein unohtua se että kysymys on liikenneturvallisuudesta ja siitä että olipa yrittäjäkuljettaja tai niin sanottu renkikuljettaja niin samalla tavallahan se väsymys kohtaa kumpaakin

mitä hallitus aikoo tehdä ennen kaikkea syrjäytymisen estämiseksi suomessa

sen työsuorituksenkin aikana kuljetussuorituksen aikana tämä yrittäjäkuljettaja voi tehdä muitakin hallinnollisia tehtäviä mitkä eivät liity siihen kuljetussuoritukseen

liikennepoliittinen selonteko on vuosikymmeniin rautatiepainotteinen ja se on todella positiivista

niin kuin tuossa liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja tämän jo esitteli tässä on hyvinkin periaatteellisista asioista kysymys

ensinnäkin tällä hetkellähän koulutusta rautatiepuolella antaa vain vr koulutuskeskus ja ennen kaikkea kun yrittäjiä on tällä hetkellä yksi elikkä vr osakeyhtiö se on itse järjestänyt tämän koulutuksen

onko järkevää tehdä se liikenneministerin mielestä velkarahalla ja suunnata niitä investointeja jotka ovat jo suunnitelmissa tulevaisuuteen

tällä hetkellä tavaraliikenne on jo avattu kilpailulle ja sinne yrittäjiä olisi tulossa mutta tämä koulutuksen järjestäminen ennen kaikkea veturinkuljettajille on erittäin hankalaa ja vr ei ole velvoitettu antamaan sitä koulutusta

tosin siinä tuli kuolonmenetyksiäkin

tässä nyt vähän autetaan sitä tulevaa yritystä elikkä vrllä nyt sitten tulevaisuudessa on mahdollista tai sitten sillä joka se koulutuksen järjestäjä sitten on tulevaisuudessa todennäköisesti ulkopuolinen antaa se teoriakoulutus mutta siihen teoriakoulutukseen liittyy sitten myös käytännön harjoittelua työnopastajan opastuksella

tämä vahvistaa edelleenkin niin kuin tässä sanotaan että sopimus ei vaikuta osapuolten voimassa oleviin kansainvälisiin pelastuspalvelusopimuksiin mutta täydentää niitä ja tämä on todella hyvä

kun ei ole kalustoa niin ei voi sitä suorittaa joten tässä nyt velvoitetaan sitten vrn kalustolla annettavaksi tämä niin sanottu kahden veturin lupakirja

sitten kun tämä yrittäjä saa oman kaluston tämä koulutus tulee näille oman yrityksen kuljettajille niihin veturisarjoihin mitkä heillä on käytettävissä

tällä tavalla mahdollistetaan uusien yrittäjien tulo tälle alalle

tällä hetkellähän se on järjestetty niin että siellä on kuljettajina entisiä vrn veturinkuljettajia tai sitten vr on kouluttanut heitä ja on tentit tentitty ja sillä tavalla saatu heitä sinne

sitten jos käytetään rataverkkoa valtion rataverkkoa niin silloin on pitänyt suorittaa myös tämä lupakirja ja myös lisätodistus sille veturille mitä ajaa

elikkä tässä nyt on tarkoitus ihan suoraan sanottuna mahdollistaa uusien yrittäjien tulo rautatiealalle mutta tällä ei ole tarkoitus millään tavalla avata henkilöliikenteen kilpailutusta

mitenkä siinä otetaan kantaa raskaan liikenteen osaan ja ennen kaikkea siihen mitenkä saataisiin rautatielle enemmän raskasta liikennettä maanteiltä ja näin liikenneturvallisuutta parannettua

hyvin usein tuolla katukeskusteluissa tulee esille tämä kaksinkertainen verotus ruotsin ja suomen välillä ja on luvattukin että tähän tulisi tämmöinen tietynlainen tasausjärjestelmä

saattaa olla hyvinkin että on monestakin eri pohjoismaasta on ruotsista norjasta ja suomesta eläketuloa ja sitten kun ne lasketaan yhteen niin verotus nousee erittäin merkittävästi

arvoisa puhemies

eilen kävin puhumassa tästä kainuun opettajankoulutuksen lakkaamisesta ja esityksestä kulttuurialan tutkimuskeskuksen perustamiseksi sen tilalle

nyt pitää mielestäni yliopistojen toimintojen antaa elää

tätä kun saataisiin hillittyä minkä edustaja rajamäkikin mainitsi eli kun viron viinarallia saataisiin vähennettyä myös altian tulos voisi parantua

kyllä minunkin on todettava että turve on kivihiileen verrattuna erittäin hyvä ja työllistävä ennen kaikkea suomessa työllistävä

meillä on myös turpeennostokoneita valmistavia yrityksiä suomessa ja sekin luo uutta työllisyyttä että kyllä tämä turpeen kohta on nyt mennyt pikkuiseen huonolle mallille ja toivoisin että tässä nyt käännetään otetta

minä olen ymmärtänyt tämän näin kun tätä on valtiovarainvaliokunnassa käsitelty että tässä nyt annetaan ensinnäkin tämmöinen tunnustelumahdollisuus että löytyykö ostajaehdokkaita

varmaan se pörssiinmeno voisi olla sitten jos tätä lähdetään kauppaamaan paras vaihtoehto koska silloinhan omistajaksi pääsevät ne viljantuottajat ja sitä kautta voidaan vahvistaa yhtiön tasetta

poliittisen päätöksen aika on budjetin valmistelun myötä

muistaakseni myös ministeri niinistö on jossakin yhteydessä todennut että turpeennostoa ei estetä ja toivon että hän toimii tämän turpeennoston hyväksi

tulemme esittämään kainuuseen kulttuurialan tutkimuskeskusta joka toimisi yhteistyössä itä suomen ja lapin yliopiston ja myös oulun yliopiston kanssa

arvoisa puhemies

toivon että tämäntyyppistä keskustelua käydään tässä

arvoisa puhemies

on mainittu myös että ilves ja susikannat ja jopa ahma ja karhukannat ovat huomattavasti suurempia kuin esimerkiksi tutkijoitten näkemykset ovat

kun eilen kävimme hallintovaliokuntana kuntatalolla vieraana niin kuulimme siellä että vaikka täällä on kuntien tilanteesta kehuttu ja puhuttu että se on hyvä niin kuulimme kumminkin sen mikä se todellinen kuntien laita tällä hetkellä on

olen kirjallisessa kysymyksessä ministeriltä kysynytkin millä tavalla hän aikoo toimia tässä että saataisiin yhtenäinen näkemys ja semmoinen luotettava näkemys johon kaikki voivat yhtyä

ei tässä oikeastaan mitään muuta ole nähtävissä kuin susien ja ilvestenkin määrän merkittävä kasvu

ennalta ehkäisevä toiminta pitää petokanta oikeassa suhteessa on nimenomaan just sitä että annetaan metsästäjille mahdollisuus huolehtia siitä

rautateitten rakentaminen on tulevaisuuteen suuntaavaa ja sillä tavalla taloutta kehittävää työtä

arvoisa puhemies

tällä hetkellähän tavaraliikenne on kilpailutuksen alla elikkä siellä voi kilpailla ja meillä ei ole syntynyt tälle alalle vielä toimijoita jotka pystyisivät tässä toimimaan

kehyksen ulkopuolisella rahoituksella tulisi mielestäni ottaa nyt vahva ote tästä seinäjokioulu välin kehittämisestä sekä savon radan tasonnoston korotuksesta että muista hankkeista

en ota tähän tutkinnanjohtajakysymykseen kantaa tässä yhteydessä mutta varmaan siitä valiokunnassa käydään keskustelua

tietenkin jos tällä saadaan tämä asia ratkaistua että he pystyvät kouluttamaan miehiä koska tietojeni mukaan he ovat yrittäneet vielä vrltäkin heitä hankkia mutta vrltä ei ole ollut halukkaita lähtemään yksityiselle töihin

peitetoimintaa suorittavan poliisin rikoksentekomahdollisuuden sallivaan lainsäädäntöön ei kuitenkaan tulisi ryhtyä kuin erittäin painavin perustein sillä kysymys on periaatteellisesti erittäin merkittävästä rajanvedosta ja mahdollisesti myös linjan avauksesta poliisin toimivaltuuksiin muussakin toiminnassa vastaisuudessa

ilmastopoliittisen selonteon mukaan useimmat päästövähennystoimet ovat joko alueneutraaleja tai niiden vaikutukset alueiden väliseen kehitykseen ovat vähäisiä

on kysymys erittäin laajasta asiasta

arvoisa puhemies

tämä on kyllä edustaja kaikkoselle ihan suora vastaus että et sinäkään tekisi sillä tavalla jos sinulla olisi tämmöinen rautatieyritys että sinä ottaisit sitten kaverille kanssa koneet että ala painaa vaan että kilpaillaan nyt täällä

täällä loppupäässä mainitaan että tätä tietoyhteiskuntakaaren valmistelun yhteydessä jatketaan ja on todella monta eri asiaa mitä tässä on nostettu esille ja minä oletan että meillä tulee vielä valiokunnassa olemaan merkittävä työtehtävä näitten asioitten eteenpäinviemiseksi kun lainsäädäntöä kirjoitetaan

peitetoiminnan aloittaminen tulee todennäköisesti johtamaan väistämättä tilanteeseen jossa peitetoimintaa suorittavalta poliisilta edellytetään mahdollisuutta osallistua rikosryhmän laittomaan toimintaan

täällä on viitattu työntekijöihin mutta täytyy todeta että varmaan siellä työnantajapuolellakin on tämmöistä harmaata taloutta